edustaja jokinen on tehnyt hyvän lakialoitteen jonka on allekirjoittanut iso joukko kokoomuslaisia kansanedustajia

kaltiokummun puheenvuoroon ottaa kantaa kun hän puhui että yhteys biologisiin sukulaisiin katkeaa että toki näin tapahtuu juridisessa mielessä mutta ei sosiaalisessa mielessä

itse toivon että tämä lakialoite etenee

tässä on kyse siis siitä että valitusoikeutta voitaisiin rajoittaa viranomaisilta nykykäytännöstä ja se on varsin perusteltua

itse tiedän lukuisia perheitä jotka elävät hyvin onnellisessa asemassa niin että heillä on itse asiassa kolmet isovanhemmat joista kahdet ovat juridiset ja yhdet ovat sitten sosiaaliset ja tämä yhteys toimii erittäin hyvin

olisi ollut yksinkertaisesti jopa naurettavaa että meillä olisi ollut lainsäädäntö joka suosii sitä että nuoret voivat tuolla kaduilla pullojen kanssa kulkea ja piilottaa ne sitten taskuihin

eli ei pidä ymmärtää tätä niin että automaattisesti ne yhteydet biologisiin vanhempiin isovanhempiin sukulaisiin katkeavat

ja sitten on oma joukkonsa niitä valituksia joita on tehty jopa kiusatakseen en usko että viranomaisten toimesta tämäntyyppistä mutta yleisesti kun valitusoikeus on keskeinen osa oikeusjärjestelmäämme niin tällaisiakin valituksia valitettavasti näemme

se olisi tarkoittanut sitä että nuoret olisivat siirtyneet keskioluesta mäyräkoirista jotka olisivat olleet poisoton piirissä entistä väkevämpiin juomiin sellaisiin juomiin jotka mahtuvat pieneen pulloon ja povitaskuun

arvoisa puhemies

itse olisin valmis rajoittamaan myös muutenkin valitusoikeutta tiukemmin koskemaan niitä henkilöitä joita eri asiat erityisesti koskevat joihin sillä on vaikutusta

erittäin positiivista valiokuntakuulemisessa oli muun muassa itäkeskuksen poliisipiirin komisario jere roimun asiantuntijakuuleminen

olen valmis pohtimaan myös sitä ja toivon että tämän lakialoitteenkin yhteydessä asiantuntijakuulemisessa valiokunnassa voitaisiin pohtia ja kuulla myös siitä voisiko olla jonkinlainen maksu näissä valituksissa niin että tuon maksun saa takaisin siinä tapauksessa että valitus menee läpi mutta jos valitus ei mene läpi niin tämä hallinnollinen maksu jäisi

tämä olisi ehkä hyvä keino hillitä tällaisia lähinnä kiusan ja jarruttamisen takia tehtyjä valituksia

arvoisa puhemies

toinen ehkä erikoinen tilanne oli se että valiokunnassa ryhdyttiin keskustelemaan varsin laajasti mielikuvamainonnasta

jos teet rikoksen niin rikoksesta pitää seurata rangaistus

arvoisa puhemies

minun mielestäni ilmastopolitiikan tärkeimmän tavoitteen tulee olla päästöjen vähentäminen ja ilmastopolitiikassa päästöttömyys ja sen tulee käydä ennen muuta uusiutuvuudenkin edellä

asiantuntijakuulemisessa kuultiin asiantuntijoita jotka olivat sitä mieltä että mielikuvamainonta tulee kieltää kokonaisuudessaan mutta myös kuultiin asiantuntijoita jotka olivat sitä mieltä että tällaisiin toimenpiteisiin ei ole syytä eikä tarvetta ryhtyä

nyt on valmisteilla lausuntokierroksella laki sakkopalvelusta ja kysyisin ministeriltä

esimerkiksi alan toimijat ovat rajanneet mainontaa jo omatoimisesti hyvin paljon tiukemmaksi kuin tämän päivän lainsäädäntö vaatii ja tehneet omia pelisääntöjä omalle alalleen ja ne ovat olleet varsin toimivia

oletteko valmiit harkitsemaan lähestymiskiellon laajentamista koskemaan myös sellaisia henkilöitä jotka säännöllisesti häiriköivät kaupoissa taikka ravintoloissa niin että lähestymiskiellolla voisimme tehostaa tätä

laxell ovat käyneet sähköautokeskustelua ja se keskustelu on aivan paikallaan ja erittäin asiallista mutta hyvin oleellista on minun mielestäni se millä tavalla tuo sähkö tulevaisuudessa tuotetaan ja se on oleellinen kysymys myös tässä sähköautojen yleistymisessä

ja jos tuo sakkopalvelu ei ole riittävä niin oletteko ministeri valmis palaamaan perinteiseen sakon muuntoon joka olisi tehokas ja hyvä keino

arvoisa puhemies

minusta on siis kestämätöntä että ydinsähköä tuodaan venäjältä ja maamme on venäjän ydinsähkön varassa

ei tulipaloakaan harjoitella silloin kun talo palaa ja minä olen eri mieltä minä olen huolissani meidän varusmiesten ja reservin koulutuksesta ja kertausharjoituspäivistä

siksi itse kannatan monipuolisen suomalaisen energiantuotannon kehittämistä

tässä mielikuvamainonnassa olisi ollut haluja osalla valiokunnan jäsenistä mennä hätiköiden kieltämään mielikuvamainonta täydellisesti ja itse pidin jopa tätä valiokunnan kirjausta hieman erikoisena

tarvitsemme lisää monipuolisesti eri energiantuotantotapoja varmasti lisää myös tuulivoimaa mutta minun mielestäni on hieman epärehellistä väittää että se ratkaisisi haasteemme puhumattakaan energiatarpeestamme

olen tyytyväinen siihen että eduskunnassa hallituspuolueet ovat lisäämässä nyt tuon miljoonan

itse olisin edustanut mieluumminkin sitä näkökantaa että olisi ollut järkevää tarkastella tätä alkoholimainonnan lainsäädäntöä kokonaisuutena eikä puuttua ainoastaan yhteen mielikuvamainontaa koskevaan kohtaan siinä vaan tarkastella laajasti mitä meidän alkoholipolitiikassamme olisi tehtävä että nuorten alkoholinkäyttöä ja alkoholinkäytön aloittamista voitaisiin siirtää myöhemmäksi

se olisi aika monta jokaista tunturia ja rannikon kilometriä kohden

mutta tästä lakivaliokunta sai lopulta puristettua esityksen joka on minun mielestäni hyväksyttävissä ja erittäin positiivinen

vielä lopuksi toistan tuon poliisille tulleen oikeuden tarkastaa myös vaatteet ja sen että näistä tarkistuksista ei enää tulevaisuudessa tarvitse tehdä niin tarkkoja kirjauksia ja monimutkaista byrokratiaa kuin tänä päivänä

eli tämä nyt hieman suhteuttaa tuota keskustelua ja sitä minun mielestäni ehkä vähän epärehellistäkin lähestymistä että puhutaan että me kannatamme tuulivoimaa ja vastustamme ydinvoimaa

siitä erityisen kiitoksen ansaitsee ed

toisaalta voi puhua siitäkin halutaanko että nämä pienet tuulivoimalat yleistyvät niin että jokaisen omakotitalon katolla lautasantennin vieressä on pieni tuulivoimala ja jokaisen mökin rannassa on pieni oma tuulivoimala

jäin itse miettimään tuota lähipalvelulakia ja sitä eikö keskustassa oikeasti luoteta kuntien päätöksentekijöihin että tarvitaan lähipalvelulaki määräämään että tuolla pitää olla sitä ja tuolla pitää olla tätä eikä siellä missä ihmiset ovat

arvoisa puhemies

minä ainakin luottaisin nyt kunnanvaltuustoihin ja kuntapäättäjiin että he osaavat tehdä ratkaisut siitä missä terveyskeskukset ovat ja missä kyläkoulut ovat jnp

tärkeintä on nyt rakentaa sellainen kuntarakenne että pystymme turvaamaan palvelut ne kyläkoulut ne terveyskeskukset jnp

vapaaehtoisen maanpuolustustyön lisärahoitus eduskunnasta on varmasti tärkeä ja myös täällä on keskusteltu eun avunantolausekkeesta

minusta puheenjohtajamme jyrki kataisen energialinja on hyvä eli me haluamme tehdä suomessa sellaista energiapolitiikkaa joka maksimoi työpaikat ja työllisyyden koska vain sitä kautta hyvinvointivaltio pysyy pystyssä

itse annan täyden tuen tälle uudistustyölle mutta se pitää tehdä niin kuin hallitus on nyt ryhtynyt tekemään yhdessä kuntien kanssa kuntia kuullen ja sen kautta rakentaen sellainen rakenne joka turvaa lähipalvelut

se ja sen täysi hyödyntäminen on tällaiselle maalle joka ei kuulu natoon ensiarvoisen tärkeää ja kysyisin sitä millä tavalla tässä lainsäädäntötyössä ollaan edistytty

arvoisa puhemies

aivan lopuksi haluan nostaa esille ihan pienen asian joka näyttää suomessa olevan kovin vaikeaa hoitaa kuntoon ja se on tuo lempilapseni hevosenlannan poltto jota ei jostain kumman syystä keskustalainen ministeri saa hoidettua kuntoon vaikka monet muut maat maailmassa polttavat ruotsi keski euroopan valtiot polttavat hevosenlannan ja hyödyntävät tuon energian

minun mielestäni tässä keskustalaisten veljien pitäisi olla aktiivisempia oman ministerinsä suuntaan ja laittaa hänet tekemään euroopan mukainen päätös tuossa asiassa

suurin huoli ja suurin ongelmahan on nimenomaan kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon dramaattinen laskeminen meillä suomessa

helsingissä ja pääkaupunkiseudulla pula kohtuuhintaisista vuokra asunnoista on pahentunut rajusti viime vuoden lopulla ja viimeisen kahden vuoden aikana

siellä on saanut sellaisen kuvan että täällä eduskunnassa viime hallituskaudella kansanedustajat ovat säätäneet tämän älyttömyyden että itsenäisyyspäivänä taikka muina kirkollisina juhlapyhinä jolloin aika usein parturi kampaamoilla on käyttöä esimerkiksi häiden syntymäpäivien ja muiden kautta on huono

edellisen asuntoministerin jan vapaavuoren aikana maassamme otettiin käyttöön esimerkiksi niin sanottu välimallin korkotukilainoitus

ee n aukiolon rajoitteita aukiolorajoitteita ja sen kautta sitten ainoastaan poikkeusluvalla aukiolo parturi kampaamoilla

parturi kampaamoiden on täytynyt hakea poikkeuslupa siihen että on voinut tehdä yhden hääkampauksen taikka yhden syn tymäpäiväkampauksen tällaisena pyhäpäivänä kun parturi kampaamot on laissa säädetty kiinni pidettäviksi

myös rakennusliiton puheenjohtaja matti harjuniemi on suositellut että tähän vapaavuoren käyttöönottamaan välimalliin palattaisiin

lain eduskuntakäsittelyn aikana hiusalan yrittäjät ja työntekijät kävivät kuultavina eduskunnan työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ja tekivät esityksen että he haluavat itse että parturi kampaamot säilyvät jatkossakin aukiololainsäädännön piirissä

nyt valtion tuki on ohjattu omavastuukoron puolittamiseen ja tulokset kertovat että ratkaisu on osoittautunut täydellisen vääräksi ja kahden viime vuoden aikana vuokra asuntorakentaminen on romahtanut

vuokra asuntojen rakentamisessa tämä välimalli toisi nyt nopeasti uusia vuokra asuntoja ihmisille ja työtä rakennusalalle

talousvaliokunta niin kuin tässä lakialoitteessa todetaan piti esitystä perusteltuna ja esitti että parturi ja kampaamoliikkeet säilytetään nykyiseen tapaan aukiolosääntelyn piirissä

arvoisa puhemies

tämä tilanne mikä tällä hetkellä on vallitseva suomessa on siis parturi ja kampaamoalan hiusalan yrittäjien oman edunvalvontatahon esitys ollut eduskunnassa ja he ovat saaneet tahtonsa läpi

kysymyshän on nais ja miesparien oikeuksien ja heidän perheessään elävien lasten oikeuksien vahvistamisesta

kohtuuhintaisen asumisen paras lääke on riittävä asuntotuotanto

esityksen keskeisenä tavoitteena on siis nimenomaan parantaa näiden rekisteröityjen parien perheissä elävien lasten oikeudellista asemaa ja tästä lähestymiskulmasta tätä kysymystä pitää ehdottomasti lähestyä

sitä toki olisivat varmasti voineet työelämä ja tasa arvovaliokunta ja talousvaliokunta pohtia ja miettiä sitä minkälaisia älyttömyyksiä ja järjettömyyksiä tämä lainsäädäntö aiheuttaa

mitä enemmän on tarjontaa sitä varmemmin myös hinnat pysyvät kohtuullisina ja tuo välimalli tuo nopeasti lisää tarjontaa myös tänne pääkaupunkiseudulle ja muille kaupunkiseuduille

neljä konkreettista ongelmaa tällä hetkellä suomessa on

on ensinnäkin se että rekisteröidyn parin perheessä elävällä lapsella ei ole lapsen elatuksesta annetun lain nojalla oikeutta saada elatusta sosiaaliselta vanhemmaltaan

arvoisa puhemies

aivan lopuksi haluan ottaa esille vielä muutamia asioita joihin minun mielestäni tuon välimallin rahoituksen kanssa kannattaa kiinnittää huomenna ja tulevaisuudessa huomiota

olen itse tehnyt jo aiemmin muutosehdotuksen tähän vähittäiskaupan sekä parturi ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annettuun lakiin ja itse olen sitä mieltä että parturi kampaamoiden aukiolosta ei tarvitse lainsäätäjän säätää

kolmanneksi jos lapsen juridinen vanhempi kuolee lapsen asemaan ja hänen huolenpitonsa järjestämiseen liittyy epävarmuutta

neljänneksi lapsi ei peri sosiaalista vanhempaansa eikä tämän sukulaisia

olemme esittäneet että väestösuojavelvoitteesta voidaan luopua ja itse henkilökohtaisesti olen valmis myös pohtimaan sitä tarvitaanko tiiviin asumisen kaupunkiseuduilla kaikille autoille oma parkkipaikka uuden asuinrakennuksen rakentamisessa

tämä ei arvoisat kaksi kollegaa koske ainoastaan näitä juhlapyhiä vaan siellä on myös iltarajoite mikä usein on aivan älytön ja sitä ei noudateta

edustaja sasi nosti tässä esille näitä kysymyksiä lähinnä niihin tilanteisiin joissa biologisen vanhemman tahdon vastaisesti toimittaisiin

miksi me teemme sellaista lainsäädäntöä mikä rajoittaa yrittäjyyttä ja on liiketoimintaa ja ihmisten arkeakin vaikeuttavaa

me tarvitsemme myös vauhtia kaavoitukseen kaavavalituksiin jotka ovat ongelmaisia täällä pääkaupunkiseudulla mutta myös maaseudulla

näin ollen itse toivon että emme hyväksyisi tätä lakialoitetta joka on edustaja tytti tuppuraisen tekemä jossa luovuttaisiin vain siitä että poikkeusluvasta perittäisiin maksu mutta poikkeuslupa pitäisi hakea vaan ehdotan eduskunnalle että valiokuntakäsittelyssä mieluumminkin hyväksytään minun tekemäni lakialoite jossa parturi kampaamot vapautetaan aukiololainsäädännöstä ja parturit ja parturi kampaamoyrittäjät itse päättävät milloin liikkeitä kannattaa pitää auki

toivon että näihin kaavavalituksiin joita usein tehdään ketjutetusti löytyisi keinoja puuttua

nostinkin tuossa debatissa esille sen että tämän lakimuutoksen täytäntöönpanossa tulee huomioida ottolapsineuvonnan tärkeä asema koska lapsen etu kussakin yksittäistilanteessa tulee arvioida aina erikseen kuten toki myös tuomioistuinkäsittelyssä

onko keino sitten se että valituksissa olisi jonkinlainen kynnysraha jonka saisi takaisin siinä vaiheessa jos valitus menee läpi

jos valitus on aiheeton tai ketjutettu niin silloin tuo raha jäisi siitä valituksesta korvaukseksi

neuvonnassa lapsen edun arvioiminen samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä saattaa vaatia tarkennuksia nykyiseen adoptioneuvonnan ohjeistukseen

on vaikea ymmärtää sitä että on hankkeita joissa valituksia tehdään ensin maan hankintavaiheessa sen jälkeen muutamia kaavoitusvaiheessa sen jälkeen rakennuslupavaiheessa ja mahdollisesti vielä muissakin vaiheissa saman valittajan toimesta

on erityisen tärkeää että myös täydennyskoulutukseen ja tuohon muuhun perehdyttämiseen annetaan riittävästi nyt varoja sosiaalityöntekijöiden osalta jotka tässä joutuvat ehkä pohtimaan näitäkin kysymyksiä joita edustaja sasi esille nosti

minun mielestäni silloin emme ole rajoittamassa tärkeää mallia joka minun mielestäni on oikaisuvaatimuksen tekeminen ja valituksen tekeminen jos estämme tämäntyyppisen uskallan sanoa jopa kiusantekemisen näitten valitusten kautta

kuitenkin lopputuleman pitää aina olla se että kun tuon adoption lopulta sitten käräjäoikeus vahvistaa niin sen tulee harkita että kyseisissä yksittäistapauksissa ratkaisu tehdään vain ja ainoastaan lapsen

arvoisa puhemies

kannustan myös hallitusta linjaamaan mahdollista asuntopolitiikan selontekoa joka voisi tuoda tähän rakentamiseen pidempää aikajännettä ja suunnitelmallisuutta niin että ei jokainen hallitus poukkoillen tekisi ratkaisuja siitä millä tavalla alueita kehitetään ja millä tavalla asuntotuotantoa tuetaan ja edistetään vaan meillä olisi tällainen pidempi ehkä kymmenen vuoden tai ainakin yli vaalikauden menevä ohjelma jota voitaisiin sitten yhdessä jopa parlamentaarisesti pohtia millä tavalla suomi kehittyy kaikkien näkökannalta parhaalla tavalla

q ryhdytään jos kohta sen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiuksen sisällä miten mukaisilla on tiedotuksen ensimmäinen käsitteli uutta

arvostettu puhemies

moiseen käsittelyyn edun mukaisesti

lapsilisien leikkaus on väistämättä kipeä ratkaisu eikä sitä minunkaan mielestäni sovi vähätellä ja on harmi jos sitä toiset näin ovat vähätelleet

arvostettu puhemies

isyysrahan saanti siis edellyttää yhteistä kotia ja valitettavasti meillä tänä päivänä on sellaisia perheitä ja sellaisia parisuhteita kasvavassa määrin että ei enää siinäkään vaiheessa kun lapsi syntyy olla yhdessä ei välttämättä ole koskaan asuttu yhdessä

pidän itse sitä tärkeänä että lapsella on oikeus pitää yhteyttä omaan biologiseen isäänsä ja sitä nimenomaan tämä edustaja pekosen lakialoite vahvistaa tosiasiallisesti siis antaa isälle myös eron jälkeen mahdollisuuden olla mukana lapsen elämässä syntymästä lähtien

on arvokasta isälle mutta ennen muuta lapselle että tämäkin yhteys lähtee kehittymään heti sieltä ensimmäisistä elinkuukausista lähtien

arvostettu puhemies

poliitikot puhuvat tänä päivänä normitalkoista lähes jokaisessa keskustelussa

en ymmärrä sitä minkä takia tässä lakialoitteessa jätettäisiin kaikki byrokratia kaikki paperisota ja poikkeusluvan hakeminen voimaan ja ainoastaan luovuttaisiin siitä maksusta sillä poikkeuslupaan kuuluu ja sisältyy kuitenkin harkinta

merkittävää on myös se että nyt maamme velkaantumisen taittamisen lisäksi myös menojen kasvu on taitettu

ja tällaisessa tilanteessa nyt sitten meidän aluehallintoviranomainen jossain kaukana pohtisi sitä että onko loppilainen parturiliike oikeutettu pitämään juhlapyhänä loppiaisena liikettä auki kun siellä paikallisesti menee jokin pariskunta naimisiin

todennäköisesti sitä pohtii vielä useampi ja vielä tuodaan erilaisia päätöksiä sitten eteenpäin mistä vielä voidaan valittaa ja niin poispäin

kyllä se loppilainen taikka humppilalainen parturi kampaaja tietää että nyt minulla on pieni bisneksenteon paikka kun naapurissa rouva menee miehen taikka toisen rouvan kanssa naimisiin ja tekee sitten ratkaisun että tänään minun kannattaa pitää tuo kampaamo auki ja ottaa nuo muutamat eurot siihen yrityksen pyörittämiseen

arvoisa puhemies

jos itse olisin saanut paketin tehdä se olisi ollut toisenlainen ja näin uskon että monella muullakin kansanedustajalla niin vasemmalta keskeltä kuin oikealta jos jokainen olisi voinut yksin tuon kokonaisuuden tehdä tai jos jokainen puolue olisi sen voinut yksin tehdä kokonaisuus olisi ollut ainakin joiltain osin erilainen mutta tätä pakettia arvoisa puhemies pitää tarkastella yksityiskohtien lisäksi myös kokonaisuutena mitä halusin tässä puheenvuorossani esille nostaa

itse pidän varsin myönteisenä sitä että tämä hallitus on yle asiaakin käsitellyt avarakatseisesti ja ennen muuta niin että nyt yhä useampi pienituloinen vapautetaan yle verosta

nyt on tavoitteena se että valtion ja ajaa itse asiassa ei hallitusohjelman jälkeen tehdään jo toista sopeuttamispakettia

se on minun mielestäni tärkeä asia

monet tulevat tällä hetkellä kovin pienellä toimeen ja yle verosta luopuminen heidän osaltaan on minun mielestäni erittäin myönteinen asia

mutta myös yksityiskohdat pitää pitää keskustelussa mukana ja itse pidän arvokkaana sitä että näitä keskusteluja täällä käydään ja niitä yksityiskohtia pitää tarkastella ja arvioida kun nyt kehysriihen päätökset viedään valmistelussa eteenpäin

muistan miten perussuomalaiset silloin kun kertoivat että he tekevät oman vaihtoehtobudjettinsa kertoivat että he tulevat tekemään sen tasapainossa

ja pidän myös myönteisenä sitä kun oikeastaan kaikesta muustakin säästetään että tuo yle verolaskulappu on entistä pienempi myös kaikille suomalaisille

kun tutkin tuota perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia niin siinä otetaan juuri saman verran velkaa kuin hallituksenkin budjetissa otetaan

eli samaan aikaan kun säästämme koulutuksesta säästämme päivähoidosta säästämme kaikista eri sektoreista ja kaikilta ihmisiltä niin on ihan oikein että myös yle on näissä talkoissa mukana ja voimme tuon yle veron jäädytyksen ihan hyvällä omallatunnolla tehdä tässä vaikeassa taloustilanteessa